työttömille nuorille tulee taata heille kuuluva yhteiskuntatakuu eli mahdollisuus kolmessa kuukaudessa työttömyyden alkamisesta työ koulutus tai harjoittelupaikkaan

tiestömme ei ole liikennemääriä vastaavassa kunnossa ja se haittaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

tarkastusvirasto totesi että kaikkien toteutukseen edenneiden väylähankkeiden osalta ei voitu selvästi osoittaa millä perusteilla päätös oli tehty

arvoisa puhemies

esityksen tavoitteena on rajoittaa mietojen alkoholijuomien mainontaa jotta lapset ja nuoret altistuisivat alkoholimainonnalle nykyistä vähemmän

arvoisa puhemies

valiokunnassa saimme viranomaisselvityksen jonka perusteella on vahvaa tutkimusnäyttöä siitä että alaikäiset tavoittavan alkoholimainonnan kattava rajoittaminen on vaikuttava ja kustannustehokas keino ehkäistä päihdeongelmien syntymistä ja alkoholinkäytön varhainen aloittaminen ennustaa vahvasti riippuvuusongelmia aikuisiässä ja vaurioittaa nuoren fyysistä psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja oppimiskykyä

valiokunnassa totesimme että alkoholinkäytön alkamisiän lykkääntyminen ja alaikäisten säännöllisen alkoholinkäytön ja humalajuomisen vähentäminen vähentävät tehokkaasti myös yksilöille koituvia haittoja ja tuovat merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä ja taloudellisia säästöjä

kuulimme myös asiantuntijoita mielikuva tai elämäntyylimainonnasta ja se oli kyllä hyvin seikkaperäistä ja saimme tarkan tiedon siitä miten vahva vaikutus lapsiin ja nuoriin mielikuvamainonnalla on

on todennäköistä että seuraavan kerran kun palataan tähän lakiin uudemman kerran siinä vaiheessa myös palataan tähän mielikuvamainonnan kieltämiseen

arvoisa puhemies

uusi lastensuojelulaki painottaa voimakkaasti ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista sekä kunnan kaikkien toimijoiden roolia lastensuojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä

tavoitteena on että varhaisella tuella ja puuttumalla havaittuihin ongelmakohtiin pystytään jo peruspalveluissa vähentämään lapsi ja perhekohtaista lastensuojelun tarvetta

nyt tarvitaan selkeää seurantaa siitä kuinka hyvin lasten ja perheiden hyvinvointiohjelmat ovat vastanneet perheiden tukemiseen ja ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

arvoisa puhemies

on valitettavaa että kunnat joutuvat luopumaan niin monista ja tärkeistä palveluista sen tähden että valtionosuudet ovat riittämättömiä

arvoisa puhemies

marko asellille se että oli todella hyvin esitelty sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti

harmi että pääministeriltä keskustapuolueen puheenjohtajalta ei irronnut ei sitten millään selkeää vastausta opposition esittämään kysymykseen

sitä jää miettimään minkä takia pääministeri ei rohjennut vastata esitettyyn kysymykseen

arvoisa puhemies

jos ihan rehellisiä ollaan niin jokainen meistä tietää että meidän terveyskeskuksen vuodeosastoilla on hoidettu muitakin kuin tätä kahta prosenttia joka ihan oikeasti sen laitospaikan tarvitsee

tällä hetkellä omaishoidon suuria haasteita ovat muun muassa omaishoidon tuen saantikriteerien yhdenmukaistaminen ja omaishoitajien vapaapäivien aikaisen sijaishoidon kehittäminen

jos sitten mietitään minkälaisia mahdollisuuksia on nykyisin ikäihmisillä olla kotona niin kyllä se vain on niin että ne palvelut saadaan sinne kotiin ja kotiin saadaan paljon myös turvapuhelimia ja myös muunlaisia kontrolleja millä voidaan seurata että ikäihminen siellä kotona pärjää

moni tärkeä hanke jää siis edelleen odottamaan rahoitusta ja alueiden jatkokehittäminen viivästyy

sairauden parasta ehkäisyä on terveellinen ja sosiaalinen elämä hyvä ravinto liikunta harrastukset ja sosiaaliset suhteet sekä aivojen käyttäminen

ilman muuta se lähtökohta on aina se että jos ikäihminen haluaa olla kotona ja ei ole mitään dementiaa niin hänelle annetaan se mahdollisuus ja turvataan ne palvelut sinne kotiin

muistisairauden hyvä hoito edellyttää että sairastuneelle laaditaan heti sairauden alkuvaiheessa yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa ennakoiva ja tavoitteellinen hoito ja palvelusuunnitelma joka sisältää myös suunnitelman kuntoutuksesta

toinen määrärahoja odottava kohde on kellokosken ruukin pilaantuneiden maiden kunnostus joka on tehtävä ennen kuin historiallisesti arvokasta aluetta päästään kunnostamaan ja kehittämään

kun sairaus on edennyt niin pitkälle että tarvitaan jatkuvaa hoitoa ja hoivaa on muistisairaille oltava riittävästi kodinomaisia dementiapotilaille tarkoitettuja yksiköitä joissa on muistisairauksiin erikoistunut henkilökunta

arvoisa puhemies

haluan nostaa esiin myös määrärahan osoittamisen pilaantuneiden maiden kunnostamiseen uudellamaalla

eli ihmiset on laitettu kotiin palveluasuntoihin tai johonkin muuhun heille sopivaan hoitopaikkaan mutta vuodeosastoja ei tarvita

arvoisa puhemies

kunnissa löytyy asiantuntemusta ja halua kehittää palveluja mutta kuntien talous luo palvelun kehittämiselle liian tiukat raamit

me tarvitsemme uudenlaista ajatusta siitä että kunnioitetaan sitä ikäihmisen aktiivisuutta ja halua pärjätä kotona mahdollisimman pitkään ja tarjotaan ne palvelut sinne kotiin jos näin halutaan

kiireellisesti kunnostettavia kohteita on asuinalueilla tärkeillä pohjavesialueilla ja vedenottamoiden läheisyydessä

yhdyskuntarakenteen tiivistyessä ja aikaisemman toiminnan loputtua tai siirryttyä muualle alueita on otettu muun muassa asutus ja virkistyskäyttöön

se on

tällä korotetulla valtionosuudella voidaan kunnissa parantaa vanhustenhoitoa huolehtia perusterveydenhoidon tasosta ja panostaa lasten palveluihin

aikaisemmasta toiminnasta maaperään joutuneet haitalliset aineet kuten sahojen kloorifenolit dioksiinit ja furaanit tai pesuloiden liuottimet aiheuttavat maaperän tai pohjaveden pilaantumista ja alueille puhdistustarvetta

arvoisa puhemies

nyt hallituksen edustajat eivät muista toteuttaa hallitusohjelman linjauksia joissa luvataan tukea ja parantaa järjestöjen mahdollisuuksia tarjota hyvinvointia tukevaa ja syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa

lisäksi hallitus on luvannut jatkaa ja kehittää kansallisessa terveyshankkeessa tavoitteena ollutta terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn kehittämistä

arvoisa puhemies

nyt kannattaa panostaa uusien tarpeellisten liikenneväylien suunnitteluun ja rakentamiseen

yhdistykset toimivat asiantuntijoina vaikuttajina ja niillä on tärkeä tehtävä tiedonvälittäjänä ja keskustelufoorumina sekä palvelujentuottajina

kehä iv toteutettaisiin uutena tieyhteytenä välillä hämeenlinnanväylätuusulanväylä ja tien parantamisena välillä tuusulanväylä vanha lahdentie

kaupunkirakenne on levittynyt hämeenlinnanväylän tuusulanväylän ja lahdenväylän suunnissa kehä iiin pohjoispuolelle

kehä ivn toteuttaminen siirtäisi osan kehä iiin liikenteestä tälle uudelle tieyhteydelle

nykyisen kulomäentien liikenneturvallisuus on huono melun ohjearvot ylittyvät ja joukkoliikenne sekä liittymäjärjestelyissä on puutteita

hankkeen toteuttamisen ansiosta nykyisen kulomäentien liikenneturvallisuus paranee liikennevalojen ja kahden ajoradan myötä sekä meluhaitat vähenevät

uusi tieyhteys lentoaseman pohjoispuolella mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen kehä iiin liikennemäärien kasvu hidastuu sen rinnakkaisteiden liikennekuormitus vähenee ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuultavina olleet asiantuntijat voi sanoa poikkeuksetta suurin piirtein poikkeuksetta olivat sitä mieltä että tätä alkoholimainontaa nimenomaan mielikuvamainonnan osalta olisi pitänyt kieltää ja samoin suurin osa oli myös sitä mieltä että urheilutapahtumissa tämä mainonta pitäisi kieltää

tässä oli puhetta että perheillä on tietysti oma vastuunsa mutta kyllä monelta asiantuntijalta tuli valiokunnassa tieto siitä että he haluavat myös perheitten tueksi sitä että alkoholimainontaa rajoitetaan

eli se on itsestään selvää että jos kotona kasvatetaan ja sitten ympärillä oleva yhteiskunta antaa samanlaista palautetta niin kyllähän se vahvistaa sitä lapsen käsitystä siitä alkoholinkäytöstä ja varmasti siinä vaikeimmassa iässä ehkä siirtää sitä alkoholinkulutusta myöhäisempään vaiheeseen

tällä hallituksen esityksellä ja tällä lääkedirektiivillä pyritään estämään väärennettyjen lääkkeiden pääsy lääkkeiden lailliseen toimitusketjuun

sosiaali ja terveysvaliokunnassa pidämme erittäin tärkeänä että lääkeväärennösten vastaista työtä tehdään muun muassa väestön lääkehoitoon liittyvän luottamuksen ylläpitämisen kannalta

arvoisa puhemies

olen itse myös paljon puhunut puurakentamisesta ja puheeni johti siihen että tuusulassa rakennettiin jo kymmenen vuotta sitten kaksi kaunista puukerrostaloa

käyttäjien määrä on kasvussa ja sen myötä myös liikenteen kannattavuus paranee

arvoisa puhemies

suomalainen köyhyys ei katso ikää

pitkäaikaistyöttömät yksinhuoltajaperheet opiskelijat eläkeläiset ovat kaikki suuria pienituloisten ryhmiä

sosiaali ja terveyspalveluiden saannissa eri alueilla on suuret erot ja tämä vaikuttaa ennen kaikkea pienituloisten ihmisten arjen turvallisuuteen

terveydenhuollon asiakasmaksut ovat kansainvälisesti vertaillen suuret eikä korottamisen yhteydessä luvattu maksukattojen yhdistäminen ja alentaminen ole vieläkään toteutunut

vielä tärkeämpää on kuitenkin panostaa siihen että palvelujärjestelmä toimii sillä toimivat julkiset palvelut ovat ihmisten turva

kun ihmiset voivat luottaa saavansa tarvitsemansa avun ja palvelut he uskaltavat myös itse kohentaa omaa asemaansa vaikka se merkitsisi jopa jonkinlaisia riskejä

esimerkiksi he uskaltavat muuttaa seuduille joissa on paremmin työtä tarjolla tai opiskella ja ottaa opintolainaa ja siten kohentaa omaa työmarkkina asemaansa

köyhyyden vähentämiseksi olemme esittäneet korotuksia ensimmäisen lapsen lapsilisään yksinhuoltajakorotukseen yleiseen asumistukeen ja eläkkeensaajien asumistukeen ja työttömyyspäivärahoihin

liikenne ja viestintävaliokunnassa kuulimme useita asiantuntijoita tästä rikkidirektiiviasiasta ja kyllä se kävi kaikille valiokunnan jäsenille selväksi että siirtymäaikaa on välttämättä saatava se viisi vuotta vähintään vähintään viisi vuotta

muuten tämä rikkidirektiivi tekee sen että meillä ei kerta kaikkiaan pystytä maailman kilpailuun vastaamaan

sen jälkeen on ihan mahdoton ajatus sekin että kaikki se tavara mitä nyt kuljetetaan meriteitse laitettaisiin sitten joko junan kyytiin tai rekkojen kyytiin

tämä tekniikka ei ole vielä valmista

se ei ole valmis vielä

ehkä sitä on valmisteltu ja se idea on löydetty mutta se ei kerta kaikkiaan vaan toimi vielä täydellisesti se vaatii vielä lisätyötä

täytyy kyllä luottaa siihen mitä asiantuntija sanoo

marraskuussa työ ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies arvioi että todellinen työttömyystilanne on synkempi kuin viralliset luvut kertovat

tämä arvio on helppo uskoa todeksi koska päivittäin kuulemme uutisia uusista lomautuksista ja irtisanomisista

vaihtoehtobudjetissamme sosialidemokraatit esitämme keinoja muun muassa yritysrahoituksen polttavimpien ongelmien lieventämiseksi sillä nyt on suunnattava voimavaroja työllisyyden ylläpitämiseen

samalla meidän on pidettävä huolta työttömien toimeentulosta

tällä hetkellä työttömyysturvan taso on niin matala että osa työmarkkinatuen saajista joutuu turvautumaan myös viimesijaiseen toimeentuloturvaan eli toimeentulotukeen

työmarkkinatuen ja muun työttömyysturvan keskinäisen kytkennän vuoksi työmarkkinatuen korotus nostaisi myös työttömän peruspäivärahan tasoa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa

jatkossa työmarkkinatukea tulee nostaa asteittain niin ettei työttömän henkilön tarvitsisi nostaa toimeentulotukea vaan työmarkkinatuki turvaisi ihmisen toimeentulon

työmarkkinatukeen tehtävän tasokorotuksen lisäksi on oltava mahdollisuus riittävään määrään aktivointitoimenpiteitä jolloin pitkäaikaistyöttömiä voidaan auttaa työllistymään uudelleen

pitkäaikaistyöttömien työllistäminen edellyttää monesti muun muassa valmentavaa koulutusta sillä ilman sitä pitkään työttömänä olleen on vaikea päästä ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

arvoisa puhemies

sen mukaan nuorelle tulee tarjota koulutusta työharjoittelu tai työpajapaikkaa viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen

haluan kiinnittää hallituksen huomiota siihen että työvoimahallinnon voimavarat ovat riittävät nuorten työllistämistoimiin ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseen myös näissä muuttuvissa olosuhteissa

arvoisa puhemies

laukkanen käytti hyvän puheenvuoron jossa hän nosti esille puurakentamisen ja sen lisäämisen nimenomaan asuntotuotannossa

arvoisa puhemies

kun on paljon puhuttu tänään innovaatioista ja uusista ideoista niin mieleeni tuli onko mahdollisuus ehkä yhteensovittaa innovaatiopolitiikka ja asuntorakentaminen ja niin että se toteutetaan puusta ja sitten vielä mukana ilmastomuutoksen asettamat haasteet

matalaenergistä rakentamista ja lähelle raideliikennettä lähelle joukkoliikennettä ja niin edelleen

olisin vielä kysynyt kun kuusi kuuma kunnat kuus kuumat pullottaa muun kuntaa tuusula järvenpää kerava mäntsälä nurmijärvi ja pornainen ovat allekirjoittaneet valtion kanssa asuntopoliittisen ohjelman jossa ovat lupautuneet toteuttamaan tietyn määrän uusia asuntoja omille alueilleen

olisiko mahdollista että tämmöinen uusi innovaatio puurakenteinen asuntoalue toteutettaisiin kuuma kuntien alueelle

arvoisa puhemies

minä olen tässä pitkään katsonut tätä talousvaliokunnan esitystä ja ihmettelen todella sitä että tätä lakia vastustaa niin moni ihminen

tässä todetaan myös että haja asutusalueella sijaitsevat vähittäiskaupat ovat jo nykyisen sääntelyn puitteissa vapaan aukiolon piirissä

työ ja tasa arvovaliokunnassa kuulimme vantaan kaupungin asiantuntijaa ja hän totesi että päivähoitopalveluitten tarve saattaa laskea

jos on sunnuntaitöissä niin saa automaattisesti sitten viikolla yhden vapaapäivän ja silloin kun on vapaapäivä niin harvoin vanhempi vie lastaan päivähoitoon vaan se päivähoitopaikka vapautuu sitten jollekin toiselle

se on tietysti hyvä tavoite että pyritään tiivistämään keskuksia mutta tämä lakiesitys ei vaikuta tippaakaan siihen miten meidän keskuksemme tiivistyvät tai hajautuvat

siitä päätetään kunnan kaavoituksessa ja siellä tehdään ne tärkeät päätökset miten sitä maankäyttöä käytetään ja minne annetaan rakennuslupia isoille liikekeskuksille tai pienmyymälöille

mutta täytyy nyt sanoa että jonkun verran on tullut semmoista tutkimustulosta ja tietoa siitä että pätkätyöt olisivat nimenomaan kaupan alalla vähentyneet mutta se on varmasti hyvin paljon sitten myös näistä eri yrittäjistä kiinni

hok elannon osalta voin sanoa että siellä on tämä työilmapiiri sen laatuinen että siellä nimenomaan pyritään siihen että työntekijöillä on kokoaikainen työaika ja hyvin vähän käytetään pätkätyöntekijöitä

mutta sitten kuulee kyllä muilta yrittäjiltä sitä että on suurin piirtein kuuden tunnin työpäiviä suurin piirtein kaikilla työntekijöillä ja hyvin harvoilla on sitä täyttä kahdeksan tunnin työpäivää ja se on erittäin hard

se kertoo tämän lain tarpeellisuudesta ja suosiosta

työelämä ja tasa arvovaliokunta korosti tässä lausunnossaan että pidetään erittäin tärkeänä sitä että työntekijöillä on mahdollisuus pitää taukoa työelämästä kymmenen vuoden työuran jälkeen

se voi olla tarpeellista ja hyödyllistä monista eri syistä ja myös sen takia että se edistäisi työssäjaksamista

täytyy olla yksilöllinen ja joustava tapa sovittaa yhteen työaikoja elämän eri tilanteissa ja vaatimusten kanssa

vuorotteluvapaan vaikutuksista työllisyyteen ja työssäjaksamiseen tehdyn tutkimuksen mukaan vuorotteluvapaalaki on selkeästi onnistunut parantamaan sijaisten asemaa työmarkkinoilla ja edistänyt työttömien työllistymistä myös vuorottelusijaisuuden jälkeen